tänään tässä salissa kysyin ministeriltä kantaa subjektiiviseen oikeuteen päivähoitopaikkaan mutta en silloin saanut vastausta ja nyt kun ministeri on paikalla varmaan tämä vastauskin tulee

se on oletettavasti johtanut siihen että yhtiöt eivät ole esimerkiksi kehittäneet merkittävästi pienille ja keskisuurille yrityksille sopivia uusia rahoitustuotteita

samaa vinoutumaa on oletettavasti myös taustalla niissä kiistoissa joita on ollut pk yrityksiltä perittyjen työkyvyttömyysmaksujen perusteltavuudessa ja käytössä

vähintään yksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen tulisi nimetä pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavien järjestöjen niin sanottujen yrittäjäjärjestöjen ehdottamista henkilöistä

laissa tulisi asettaa lähtökohdaksi että hallituksessa olevien vakuutuksenottajien edustajien kokoonpanon pitää heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti vakuutuksenottajien koostumusta

yksi merkittävä tekijä tässä on vakuutuksenottajan palkkasumman suuruus

ministeri vapaavuori niin nyt kuin aiemminkin tässä salissa on paljon keskusteluttanut ydinvoimalat

lupa luvitus sääntely lupaprosessit

omassa puheessanne toitte esille kysymyksen siitä onko maallamme malttia vaurastua

tässä on monta vaikeata kysymystä ministerille tehty ja itse aion näin joulun alla tehdä pikkuisen helpomman

jos minun tietoni on tässä oikein että ministerillä on positiivinen kanta niin sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti perustella mutta jos jostain syystä minun tietoni on väärä niin siihen haluaisin kuulla perusteet

arvoisa puhemies

nyt on käsittelyssä ensi vuoden budjetti ja tässä yhteydessä varmaan voi myös hiukan näistä rakenneuudistuksistakin puhua

se että meidän teollisuudella on edullista sähköä saatavilla ja myös kansalaisilla on meidän teollisuuden kilpailukyvyn kannalta ehdoton asia

mutta päiväraha on kuitenkin maksettava tietyin perustein oli siellä liikkuva poliisi tai kuka muu tahansa alueensa kotipaikkansa ulkopuolella sitä työtä tekemässä ellei ole tarkoitus sitten että sitä työtä ei ollenkaan tehdä ja silloin varmasti näitä päivärahakustannuksia pystytään vähentämään

tämä on erityisen tärkeätä sen vuoksi että myös kaikki puolueet sitoutuvat yhteiseen energia ja ilmastopoliittiseen linjaukseen niin että tämä energiateollisuuden toimintaympäristö ja ennustettavuus vakiintuu

ei voi olla niin että neljän vuoden välein vaihdetaan sitten linjaa tulee uusia maksuja uusia veroja

silloin kun investointipäätöksiä energiateollisuudessa tehdään ne tehdään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin ja sen lisäksi nämä investoinnit ovat normaaleihin teollisuuden investointeihin nähden moninkertaiset

pahoillani olen siitä että hallitus on tuomassa tätä windfall veroa joka kohdistuu nimenomaan päästöttömän energian tuottamiseen ydin vesi ja tuulivoimatuotannolla

tämä käytännössä vesittää ohjaavuuden ja sitä kautta myöskin merkittävässä määrin heikentää teollisuutemme kilpailukykyä nimenomaan vientiteollisuuden kilpailukykyä

arvoisa puhemies

tänäänkin tuli esille keskusteluissa kyselytunnilla että yhteisöveron alennus on käytännössä lähes merkityksetön pienille osakeyhtiöille

ministeri ihalainen otti esille tämän kaupan keskittymän joka on tällä hetkellä kahden ketjun hallinnassa ja tämä on tärkeä asia mutta luulen että se ei ihan tällä alkon sijoittamisella ratkea

henkilö ja kommandiittiyhtiöt nämä yhtiömuodot jäävät kokonaan tämän hyödyn ulkopuolelle

samat henkilöt sekä istuvat kaupan hallinnossa että myöskin istuvat päättämässä kaavoituksesta ja parhaimmillaan tai oikeastaan voi sanoa

tämän vuoksi pitäisi löytää niitä keinoja rakenteellisia keinoja joilla madalletaan yrittäjäksi lähtemisen kynnystä ja kannustetaan niitä yrityksiä jotka ovat kasvuhakuisia siihen kasvuun

mutta oppisopimuksesta ihan vielä nopeasti haluaisin kysyä sitä kun oppisopimuksissa ovat käytännöt eri puolilla maata erilaiset voidaanko tätä yhtenäistää te keskuksissa että ne olisivat samanlaiset joka puolilla suomea

myös näitä pk yrityksiä voisi kannustaa sillä että niille myönnettäisiin vapautus kokonaan yhteisöverosta mikäli tästä yhtiöstä ei nosteta osinkoja ja ne käytetään yrityksen investointeihin ja työllisyyteen

siinä toimintaympäristössä missä yritykset ovat koska tämä on tärkeä sen takia että kaikki työpaikat luonnollisesti tulevat yrityksiin tietysti jonkun verran tälle julkiselle sektorille mutta paineet siellä ovat nimenomaan päinvastaiset että sieltä olisi syytäkin purkaa turhaa byrokratiaa

minä olen aina sanonut sitä että valtionhallinnon ja ylipäänsäkin julkisen sektorin tehtävä on mahdollisimman vähän haitata yritystoimintaa

parhaimmillaan tai pahimmillaan tämä haittaaminen näkyy jossain ely keskustasolla jolla ympäristöministeriön alaiset virkamiehet ja työ ja elinkeinoministeriön alaiset virkamiehet tekevät kanteluita toisistaan ja käyvät oikeutta keskenään niin että yritys jää sivustaseuraajaksi ja nämä prosessit voivat kestää vuosia

aika tältä osin taitaa loppua mutta siirrytään sinne puheenvuorolistan häntäpäähän jatketaan myöhemmin

hommahan meni niin että maanantaina valtiovarainministeri sopi euroryhmässä tämän kreikan maksuohjelman kahden kuukauden jatkosta vaikka suomen laki ei sitä salli

tämä menettelytapa oli minun mielestäni virheellinen ja väärä senkin takia että ensistään kansanedustajilla ei ollut käytettävissään mitään tietoa tästä varsinaisesta asiasta puhumattakaan siitä että kaikilla kansanedustajilla olisi ollut edes tieto siitä että tällainen lähetekeskustelu eilen täällä olisi pidetty

tämän johdosta pyysin tämän pöydälle ja olen hiukan pettynyt kyllä että tämä pöydällepano ei sinällänsä tuottanut kovinkaan paljon tulosta että salissa ei ole tämän enempää sitten puhujia

tämä järjestely tehdään evmään eli euroopan vakausmekanismiin siinä yhteydessä kun ervvstä luovutaan helmikuun lopussa eli kreikka saa evmään tämmöisen velkalimiitin ja voi sitä tarvittaessa käyttää

tällä on tarkoitus nimenomaan vaimentaa markkinoiden huolia ja tällä pyritään siihen että luodaan mahdollisuus kreikan paluulle velkamarkkinoille mutta kreikan todellinen paluu velkamarkkinoille on kuitenkin tästä huolimatta hyvin epätodennäköistä ja vie vielä pitkän aikaa

itse olen osallistunut tähän pankkiveroa koskevan hallituksen esityksen käsittelyyn talousvaliokunnan puitteissa ja täytyy todeta että koko talousvaliokunta omassa lausunnossaan on ottanut hyvinkin asiallisen ja analysoivan otteen tähän pankkiveroon

hallitus varmasti kantaa huolta jokaisesta nuoresta niin että siitä nuoresta otetaan heti koppi jos on tietyn aikaa tyhjän panttina koulun jälkeen tai työttömänä

arvoisa rouva puhemies

syrizan voitto mahdollisissa tammikuun vaaleissa voi hyvin asettaa euroalueen tilanteeseen jossa kreikka vaatii velkojen anteeksiantoa kokonaan tai osittain

tämän lausunnon loppupuolella on se että lausuntonaan talousvaliokunta esittää että valtiovarainvaliokunta ottaa edellä mainitut huomioon eikä sitten tätä siinä vaiheessa prosessia halunnut pysäyttää

mutta kun täällä mainostettiin sanssi korttia niin tosiasia kuitenkin on että ei se sanssi kortti ollut kuitenkaan semmoinen väline jolla saatiin nuorisotyöttömyyttä leikattua koska se oli äärettömän byrokraattinen järjestelmä

vaihtoehdoksi lainojen anteeksiannolle voi jäädä euroalueen hajoaminen

yksi näistä vaikuttimista siinä kuinka voidaan yhteiskuntarauha ylipäänsä suomessa säilyttää ovat nämä turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset

minun mielestäni olisi erittäin merkityksellistä se että suomalainen yhteiskunta antaisi nyt vahvan signaalin näille turvapaikanhakijoille että suomessa ei voi tehdä rikoksia

poliittinen paine kreikassa on kova päästä eroon troikan siis eun ekpn ja imfn ohjauksesta vaikka maan talous ei olisikaan siinä kunnossa

lausunto sinällänsä sisältää melkein kaikki ne olennaisimmat asiat joita tähän pankkiveroon liittyy

nythän kyselytunnilla sosialidemokraatit esittivät työttömälle tätä seteliä mutta me saamme nämä sanssi kortit ja työttömän setelit työllisyyden hoidossa toimimaan jos me pystymme purkamaan sen byrokratian

hän sanoi että politiikka on yhteisten asioitten hoitoa ja minä suomalaisena poliitikkona olen kyllä täysin samaa mieltä mutta ilmeisesti edustaja kiljunen tarkoitti yhteisten asioiden hoidolla hiukan laajempaa aluetta kuin minä

perussuomalaiset jättivät nimenomaan tämän loppukaneetin takia eriävän mielipiteen ja tulevat sitten toisessa käsittelyssä esittämään myöskin tämän pankkiveron hylkäystä

troikka on pitänyt budjettia reilusti ylioptimistisena ja markkinoilla on herännyt epäilys siitä että kreikan hallitus on taas painostanut tilastoviranomaisia kaunistelemaan virallisia lukuja

minä olen itse sitä meiltä että kaikkiin sillä tavalla vakaviin rikoksiin syyllistyminen että niistä suomessa tuomitaan minimissään kuusi kuukautta vankeutta aiheuttaisi sen että suoritettaisiin nopea karkottaminen

me puhumme täällä salissa yllättävän paljon kyproslaisten irlantilaisten kreikkalaisten espanjalaisten ja portugalilaisten asioista kun suomalaisena kansanedustajana haluaisin puhua suomalaisista asioista suomalaisten ihmisten arkeen vaikuttavista asioista

meidän mielestämme on pankkien asia hoitaa kriisirahasto niin että tämmöisessä kriisitilanteessa maksut eivät valu veronmaksajille

vaikka valtiovarainministeri rinne sanoi tänään kyselylytunnilla että kreikkalainen kirjanpito on tehty nyt kunnolla todennäköisesti saadaan siitä selvyys vasta myöhemmin

mutta sen lisäksi on mielestäni joissain rikoksissa määriteltävä nollatoleranssi

mutta perussuomalaiset eivät voi kannattaa sitä suomessa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa eivätkä hallituksen esittämässä muodossa

erityisesti seksuaali ja väkivaltarikoksien yrittämisenkin pitäisi johtaa karkotukseen

mutta tähän yhteiseurooppalaiseen europolitiikkaan osallistuminen ilmeisesti on vaatinut sen että me suomalaisilla veromarkoilla kannamme vastuuta niin kuin hallitus sanoi tosiasiassa vastuita monikkomuoto siitä edellä kuvattujen maitten asioista

myös rikoksen valmistelun ja terrorismin rahoittamisen tai sen yrityksen tulisi johtaa nopeaan karkottamiseen

on syytä ottaa huomioon että eu tasolla valmistellaan parhaillaan niin sanottua kriisinratkaisudirektiiviä jossa otetaan todennäköisesti kantaa myös siihen miten niin sanottu kriisinratkaisurahasto rakennetaan tai millä tavalla siihen varoja sitten kerrytetään

kreikan paluu markkinoille jota siis troikan ohjelmasta irtautuminen tarkoittaa ei ole todennäköinen ainakaan niin kauan kuin kreikassa tämä poliittinen epävarmuus jatkuu

nyt jos meillä kerrotaan turvapaikanhakijoille pyritään kertomaan suomalaisten yhteiskunnasta naisten asemasta ja niinpäin pois se viesti ei nähtävästi mene perille vaan tarvitaan ihan tämmöinen konkreettinen signaalivaikutus sinne että se viesti menee perille

perinteellisesti olen aina suurennuslasin kanssa etsinyt niin että pääsee jostakin asiasta hallitusta kehumaan ja tänään olen löytänyt kehumista kyllä siitä että hallitus on panostanut hiukan tähän lentoliikenteen ostopalveluun

demarit ja kokoomus ovat kovasti puolustelleet pääministeriä myöten osallistumista espanjan asuntokuplaa rahoittaneiden pankkien tukemiseen

vaikka kreikan talouden raju heikkeneminen on saatukin tasoittumaan on talouden tilanne kuitenkin kreikassa edelleen heikko

olennainen ero on kuitenkin siinä että me olemme pystyneet torjumaan omassa varjobudjettiesityksessämme nämä hallituksen leikkaukset jotka pääasiassa kohdistuvat nimenomaan just sosiaaliturvaan ja heikommassa asemassa oleviin ihmisiin

toivoisin että myöskin varkaudessa sitten tällä kunnallisella tasolla ollaan mukana tässä hankkeessa kaikin puolin

käytännössä se tarkoittaa että jos se on valmiina silloin niin hyvin nopeasti tämäkin asia on sitten meillä käsittelyssä täällä eduskunnassa

ehkä hiukan yllättäennen kristusta ikan tilanteen lievä parantuminen on itse asiassa lisännyt todennäköisyyttä kreikan velkajärjestelylle ja euroerolle

ja tätäkin vasten tämmöinen väliaikainen no tässä tapauksessa ei voi rahastosta puhua koska tämähän on aiottu laittaa siirtomäärärahana budjettiin mutta kuitenkin tämmöinen pankkivero väliaikainenkin tässä taloudellisessa tilanteessa ja nimenomaan suomessa kun suomessa pankkijärjestelmä on suhteellisen hyvässä kunnossa ei ole meidän näkemyksemme mukaan tarpeellinen

hyvää teillä on tietysti hallituksen budjetissa tämä työmarkkinatuen korotus ja yhteiskuntatakuu nuorille

jos kreikka tosiaan saavuttaa edellä mainitun niin sanotun budjetin perusylijäämän pärjää se periaatteessa omillaan kunhan velkoja ei tarvitse maksaa takaisin

taustoja tässä nyt sen enempää kertomatta siitä miten nämä erilaiset neuvottelut on käyty olen todellakin pettynyt siihen että keskeneräinen hanke savonlinnassa syväväylän siirto ei saanut rahoitusta tälle hallituskaudelle ja se on siirretty hamaan tulevaisuuteen

näin ollen kreikan kannustin jättää vielä vuosikymmeniä sen taloutta massiivisesti rasittavat velat maksamatta on itse asiassa vain kasvanut

nämä leikkaukset kohdistuvat meillä nyt semmoiseen kohteeseen että niitä ei leikata tavallisilta suomalaisilta ihmisiltä niin kuin hallitus tekee ja tämä on minä näkisin suurin ero meidän budjeteissamme

kuinka tämä savonlinnan syväväylän siirtohanke on ajateltu kuitenkin pohjustaa tämän hallituksen aikana niin että se on valmista evästä sitten jatkossa

veron perusteena käytetty riskipainotteisten erien määrä tarkoittaa käytännössä sitä että pankit tulevat veron seurauksena vähentämään riskipitoisten lainojen antoa

pankkien lainasalkkujen riskipitoisimmat lainat ovat pääasiassa nimenomaan yrityslainoja ja pankkiveron takia pankit joutuvat vähentämään yrityslainoituksen antoa tai sillä ne pystyvät ainakin kontrolloimaan tätä veron määrää ja tämä tulee supistamaan yrityslainoitusta

eurokriisi ei ole ohi

on ymmärrettävä se ettei lehmanin kaatuminen aiheuttanut finanssikriisiä vaan laukaisi sen

espanjassa uusi radikaali vasemmistopuolue podemos on myös gallupkärjessä ja sekin ajaa muun muassa velkojen uudelleenjärjestelyä ja eun taloussääntöjen mitätöimistä mutta ei eroa eurosta

kriisin syy oli pankkien holtiton asuntolainojen jako joten vaikka lehman olisi pelastettu olisi se kriisi tullut jossain vaiheessa joka tapauksessa maksuun

tämä on olennainen asia tällä hetkellä kun pk yritykset eivät sen palautteen mukaan mitä minäkin saan pysty tällä hetkellä välttämättä rahoittamaan edes valmiita kauppoja

ranskassa eurovaalit voittanut front national ajaa muun muassa eroa eurosta ja italiassa taas kaikki pääoppositiopuolueet mukaan lukien berlusconin forza italia kannattavat nyt avoimesti eroa eurosta

markkinataloudessa pitäytyminen hoitaa parhaiten sijoittajavastuun ja pankeistaan huolehtiminen kuuluu niille maille joihin ne veronsa maksavat

jos tätä antolainausta yrityksille vielä tällaisella pankkiverolla kiristetään niin ainakaan se ei sovi tähän taloudelliseen hetkeen kun me haemme kaikkia niitä kasvun tekijöitä

luonnollisesti loppupelissä tällaisen pankkiveron maksaa aina pankin asiakas ja tässä tapauksessa tämä tulee myöskin sitten yritysrahoituksen hintaa nostamaan mikä toisaalta sitten on taas sellainen asia että missään tapauksessa se ei ainakaan edistä sitä kasvua jota tänä päivänä pitäisi tehdä

arvoisa puhemies

jos osa siitä innosta millä suomen hallitus hoitaa kreikan taloutta voitaisiin käyttää siihen intoon että hoidettaisiin suomen taloutta niin suomellakin menisi paremmin

tästä tulee varmasti negatiivisia vaikutuksia suomeenkin mutta nämä hallituksen suomelle ottamat tukitoimet tulevat näiden vaikutusten päälle

osallistumalla pankkitukiaisiin euroopassa otamme vapaaehtoisesti oman lamalaskumme päälle vielä osuuden toistenkin laskuista

tukemalla eurooppalaisia pankkeja hoidamme ainoastaan oireita itse tauti leviää

myös kansainvälinen vertailu on lakiesityksessä suppea mikä on erittäin ongelmallista kun ottaa huomioon rahoitusmarkkinoitten nimenomaan kansainvälisen luonteen

valtiovarainministeri urpilainen tänään puhui myös siitä ja aiemminkin heti viikonlopun jälkeen useassa otteessa sanoi että suomi vaatii vakuudet mikäli espanjaa rahoitetaan ervvn kautta

se on vähän sama kuin jos sanoisi että suomi vaatii vakuudet mikäli sitä rahoitetaan osuuskaupan kassasta koska niin ei aiotakaan tehdä vaan espanjan rahoitus on tarkoitus hoitaa evmn kautta ja siihen evmn rahoitukseen suomi ei pyydä vakuuksia eikä varmasti niitä saisi vaikka pyytäisikin

suomi maksaa talouskriisin kustannuksia ikuisesti suomalaisten veronmaksajien tuki euroopan kriisimaille ja pankeille ei välttämättä pääty koskaan

aamu tvssä talouden tuntijat vesa puttonen seija ilmakunnas ja jaakko kiander jatkoivat keskustelua kriisimaiden tukemisesta

vuosi sitten yle uutiset kysyi kauanko suomalaiset veronmaksajat joutuvat vielä tukemaan riskipankkeja ja velkamaita

tuolloin talousviisaat arvioivat että vuodesta neljään vuoteen

se ei varmasti pääty koskaan mikäli suomi allekirjoittaa evm sopimuksen ja sitoutuu jatkuviin tukipaketteihin

arvoisa puhemies

elämme sitä sen takia että meillä on tulossa kuntavaalit ja hallitus ei ole antanut meille tietoa siitä kuinka se aikoo sote uudistuksen toteuttaa

mutta jos oikein haluaa olla positiivinen ja jostakin antaa hallitukselle kiitosta niin voin antaa kiitosta siitä että hallitus on antanut tietoa

tämä on demareitten ja kokoomuksen välistä pokeripeliä missä heilutellaan kortteja eikä niitä haluta paljastaa

mutta uskon että heti kuntavaalien jälkeen kortit isketään pöytään ja saamme kuulla sitten hallituksen todelliset aikeet mitä hallitus aikoo tehdä

mutta sanoisin että tämä on aika amatöörimäistä bluffia mitä nyt tällä hetkellä pelataan ja kyllä se näkyy ministereiden naamasta

peruspalveluministeri ja pääministeri tänään täällä salissa olivat vastaamassa välikysymykseen tietoisena siitä että tämä sote uudistus on hyvin pitkälle valmisteltu ja on valmis mutta kysymyksiin ei kuitenkaan haluttu antaa vastausta eikä niihin annettu

kun on tänään kuunnellut tätä keskustelua tässä eduskuntasalissa on tullut mieleen se että tämmöinen iso kuva kokonaiskuva on unohtunut

äänestämällä sosialidemokraatteja tai kokoomusta äänestäjä on ostamassa sikaa säkissä ja epätietoista on se minä kerron ihan pienen hetken päästä onko siellä säkissä edes possua tai onko siellä edes värjättyä possunlihaa

täällä mielellään puhutaan subjektiivisesta päivähoito oikeudesta täällä puhutaan kuinka monta virkamiestä tarvitaan työllistämään yksi nuori tämäntyyppisistä asioista mutta tämä iso tilannekuva on minun mielestäni jäänyt pikkusen nyt käsittelemättä ja sen takia itse asiassa haluan palauttaa oikeastaan mieliin sen miksi on tällainen budjetti miksi suomessa tehdään tällaisia toimenpiteitä kuin tehdään ja miksi se on tarpeellista